viime syksynä oppositio esitti huolen siitä että mikäli hallitus ei muuta sen talous ja työllisyyslinjaa enemmän työllisyyttä tukevaan ja tasapuolisempaan suuntaan niin on riskinä että hallitus ajautuu lisäleikkauksiin tulevana keväänä

tällä on nyt kiire koska mikään raha ei riitä

aikanaan puhuttiin siitä merkitsevätkö nämä mitään ja edustaja vikman ensimmäisessä puheenvuorossaankin vähän samaa retoriikkaa muistutti että meidän pitää muistaa mitä ne eivät merkitse

kun edustaja heinonen täällä totesi että meitä palvelee tämmöinen laaja tulkinta ja ikään kuin proaktiivinen ajatus ulko ja turvallisuuspoliittisesta yhteistyösta eussa niin olen kyllä tässä heinosen tulkinnan kannalla enemmän näitten turvatakuiden osalta eussa

eli se ei ole ristiriidassa sinänsä ja sitä huumausaineiden nollatoleranssia ei ole sen valvontaperusteen takia vaan sen takia että tämä oikeuspoliittinen tutkimus ei löytänyt perusteita

kun kehärata tulee niin sen takia että joukkoliikennettä jokainen kunta katsoo omasta

vähän niin kuin keskusta meni tässä liikennevälikysymyskeskustelussa ja näitten junien lakkauttamisissa pari päivää sitten

nyt arvoisa pääministeri kannattaisi hallitusohjelmaa tarkistaa työllistävämpään suuntaan

ensin hän sanoi että on hyvä että solidaarisuusveron alarajaa lasketaan mutta sitten hän korosti että täytyy kiinnittää huomiota ettei kuitenkaan näiltä hyvin ansaitsevilta liikaa oteta

ja kun kehärata tulee näkökulmastaan keskeiselle paikalle ruskeasantaan ei rakenneta asemaa koska siitä päätti erikseen vantaa ja erikseen tuusula ja kumpikaan ei halunnut toisten puolesta lähteä sitä rahoittamaan

arvoisa puhemies

mikä tässä on totuus

se millä suomi nousee on työ

tässähän on totuus se että kyllä solidaarisuusveron alarajaa laskettiin mutta samaan aikaan työtulovähennystä venytettiin niin että siitä tuli alkuperäiseen esitykseen nähden enemmän hyötyä tänne suurituloisimmille jolloin lopputulema on se että itse asiassa kansanedustajan verotus ei suinkaan kiristy ensi vuodelle

me tarvitsemme uutta kasvua uusia investointeja mutta yhtä tärkeää kuin uusi työ on se miten työn hedelmät jaetaan miten pidetään oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta kiinni

juuri näiden hallinnollisten esteiden purkamista varten uutta ajattelua tarvitaan ja nimenomaan tulevaisuuteen tähtäävää ajattelua

arvoisa puhemies

kyllä odotukset olivat korkealla opposition varjobudjeteissa kun täällä lähetekeskustelussa luvattiin merkittävästi pienempää velkaantumista ja vielä paljon paljon korjauksia hallituksen leikkauksiin

niitä ei ole kuin muutama

sanon vielä että edustaja kääriäinen oli asian ytimessä kun puhui yhteiskuntasopimuksesta ja siitä että yhä usein tarvitsemme asioita joita pitää katsoa yli rajojen ei ainoastaan hallitusoppositio näkökulmasta

ja sen takia en voi olla ihmettelemättä tätä perussuomalaisten uutta avausta siitä että asetetaan työttömät kahteen kastiin siis että valtio asettaisi työttömät kahteen kastiin sen mukaan kuuluvatko he ammattiliittoon ja työttömyyskassaan vai eivät ja kohtelisi heitä eri tavalla

mutta niin kuin sanottu oma keskeinen peruste on edelleenkin se että lainsäädännön pitäisi olla selkeätä ja tässä on se ongelmakohta ja siksi olisin toivonut että tämä olisi katsottu esimerkiksi läpi linjan ottaenkin huomioon että tämä niin sanottu ultima ratio periaate ei nyt tässä tapauksessa puoltaisi yleisen

arvoisa puhemies

onko se linja se että te yritätte korjata tämän

pidän erittäin hyvänä että ulkoministeri soini on ulkoministerikiireiltään löytänyt ajan ja tullut tänne eduskuntaan nimenomaan siinä vaiheessa kun valiokunta tuo mietinnön perustelemaan hallituksen puolesta tätä kantaa

nämä teidän veroarvionne ovat hataralla pohjalla

sitten mitä tulee tähän perusturvan parantamiseen niin on todella hienoa että keskustakin on nyt löytänyt omantunnon vaalien jälkeen sillä hallitus parantaa pienituloisten asemaa enemmän kuin keskusta vaaleissa lupasi enemmän kuin vaaleissa lupasi

minusta tämä osoittaa sen että toisin kuin julkisuudessa on yleisesti väitetty näyttää siltä että perussuomalaiset ovat todella saaneet jonkun kädenjäljen tämän hallituksen ohjelmaan

ovatko he perussuomalaisten mielestä hyväosaisia työttömiä

voisitteko te edustaja lindström entisenä paperimiehenä kertoa miten te tämän esityksenne jolla lyötte märän rätin suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kasvoille perustelette entisille työkavereillenne

arvoisa puhemies

nyt te olette tulleet samoille linjoille hyvä niin mutta täytyy myöntää että ei se pienituloinen kyllä tasavero tiilikaisen arvonlisäverosta silti tykkää

arvoisa puhemies

mutta nyt se keskeinen kysymys on se että silloin kun tätä vietiin lähetekeskusteluun niin täällä oli esittelevä ministeri paikalla ja kun yritimme kysyä miksei tätä kohtaa valmisteltu parlamentaarisesti niin siihen emme saaneet esittelevältä ministeriltä vastausta

kun vielä sitten muistelee että kivelä esitti perusteluja että nyt kun on taloudellinen tilanne niin vaikea ja hallitus joutuu näitä leikkauksia tekemään ja sen takia ollaan nyt tässä tilanteessa niin muistan kyllä siitä viime välikysymyskeskustelusta että silloin todettiin että tämä on viimeinen asia että kaiken edellytys on se että vaikka mitä leikkauksia tehdään niin poliisien määrä turvataan

on ollut hyvä perinne siinä että perustuslakivaliokunta aina pyrkii yksimielisiin esityksiin erityisesti asioissa jotka ovat olleet parlamentaarisia ja ymmärrän jos tämäkin asia on voinut painaa vaakakupissa

esitimme huolen siitä että kun työsuojelusta vastaavat työsuojelupiirit lakkautettiin ja laitettiin osaksi aluehallintovirastoja niin niitten riippumattomuus ja resurssien käyttö saattavat vaarantua

arvoisa puhemies

nyt näyttää siltä että nyt ollaan menossa paljon paljon sen alle minkä vuoksi perussuomalaiset vielä viime kaudella olivat valmiita kaatamaan hallituksen

arvoisa puhemies

esitimme myös huolen ely keskusten oto johtamisesta eli siitä voiko niitä johtaa otona

tämä sali kuitenkin päättää

ja onhan se niin että tehdään mitä tahansa muutoksia verotuksessa jos esimerkiksi kiinteistöverossa rajoja tarkastellaan tehdään valtionosuuksissa eri muutoksia niin ne eivät aina kaikkia kuntia samalla tavalla kohtele

nyt nämä kaikki huolet ovat tulleet esiin tässä hallintovaliokunnan lausunnossa ja nämä kaikki huolet jotka sosialidemokraatit niin täällä eduskunnassa kuin tuolla kentällä esittivät näkyvät tässä

mutta ehkä tämä oli kuitenkin loppujen lopuksi hyvä keskustelu koska tässä tuli yhteinen huoli esiin

itse asiassa tämän huolen sosialidemokraatit esittivät jo kauan sitten viime syksynä ja toivon että hallitus nyt ottaa tästä asiasta onkeen niin kuin se joistain oraista nyt otti jo tässä työllisyyspaketissa vaikkakin ne jäivät vähän vaisuiksi

toimijoita on riittävästi itse asiassa niitä on aivan liikaa

nyt ne toimijat on koottava yhden sateenvarjon alle jotta voimme purkaa byrokratiaa jotta voimme vähentää raja aitoja jotta voimme tehdä kansalaisten kannalta järkevämpiä päätöksiä

tämä on keskeisin kysymys

tässähän puuttuu enää se että joku täällä salissa sanoo että on hyvä että tämä raamisopimus saatiin aikaan mutta se ei poista sitä tosiseikkaa että ulkona sataa vettä

eli kyllä näitä voi katsoa niin monelta näkökulmalta nimenomaan yhdenvertaisuuden kannalta ja harvoin voi tehdä semmoisia ratkaisuja kuntien kesken tai muutenkaan jotka olisivat täysin neutraaleja

lyhyesti

se tuo vakautta

se tuo työntekijöille turvaa lisää luottamusta ehkä sitä kautta lisää verotuloja joilla kunnat maksavat palkan tälle laura lähihoitajalle

samaan aikaan on löydettävä ratkaisu josta löytyy tasapaino ympäristöarvojen kanssa sekä sitten työllisyyden kannalta kestävä ratkaisu

edustaja tiilikainen te täällä tarjositte pienempiä palkankorotuksia te täällä tarjositte pienempää pääomaverotusta ja kun kuuntelee keskustan linjauksia näistä eläkeiistä niin sanon että noilla resepteillä tähän yhteiskuntaan ei todellakaan olisi saatu aikaan sopimuksen sopimusta

arvoisa rouva puhemies

edellinen edustaja juuri sanoi että suomessa on eletty joskus silloin kun minä en ollut vielä syntynytkään häpeällisiä parlamentarismin aikoja

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että perussuomalaiset ovat tehneet monissa asioissa todella tarkkaa työtä vaikka täällä joitakin verotuloarvioita on vähän yläkantissa mutta tässä säätiöasiassa perussuomalaiset ovat tehneet suorastaan kirurgintarkkaa työtä

vielä edustaja zyskowicz kun nyt selvästi on niin että hallitus ei omaa kantaansa pysty antamaan ja zyskowicz täällä kyseli että mitä lisäselvityksiä sdp haluaa niin otan nyt yhden esimerkin

ja ennen sitä hän totesi että ei tässä mitään parlamentarismia tarvita niin että en oikein nyt päässyt perille

siis aivan keskeinen kysymys oli se kun kaikki muut kohdat tästä puoluelain muutoksesta oli käsitelty vakiintuneen hyvän tavan mukaisesti parlamentaarisesti mutta sitten tämä kohta jota ministeri soini kävi täällä perustelemassa vain ilmestyy hallitusohjelmaan ja sen jälkeen se ilmestyi tänne ilman mitään parlamentaarista käsittelyä kuka tässä nyt parlamentarismia on oikein hukuttamassa

siinä vaiheessa kun soinin säätiö ryhtyy rahoittamaan soinin vaalikampanjaa ei tarvitsisi veroa maksaa siellä oltaisiin edelleen paratiisissa

käyvätkö ne teille edustaja zyskowicz

arvoisa puhemies

nyt satsataan työllisyyteen edellinen hallitus leikkasi työllisyysmäärärahoja ja nyt pidennetään työuria laittamalla nuoret työhön

en nyt suoranaisesti halunnut näitä rinnastaa mutta kun me puhumme mikä ratkaisu vaikuttaa mihinkin kuntaan mitkä kunnat hyötyvät ja mitkä kunnat kärsivät erityisesti nyt viime ratkaisussa toiset kunnat kyllä hyötyivät paljon paljon enemmän kuin toiset ja se oli ihan yhtä sattumanvaraista silloin kuin se on nytkin

nyt on siis kuultu että pirkko ruohonen lernerin mielestä teollisuudessa on liiat korkeat palkat juho eerolan mielestä ravintola alalla on liian korkeat palkat

vaikka kyseessä on allekirjoittaneen allekirjoittama lakialoite voi tätä käsitellä sosialidemokraattisen ryhmän tekemänä vaihtoehtobudjettiin liittyvänä lakialoitteena

kun esittelevä ministeri ei vastannut tähän kysymykseen niin voisiko ministeri soini nyt tähän kysymykseen vastata miksei tätä edes yritetty valmistella parlamentaarisesti

arvoisa puhemies

sen takia tämä huoli joka liittyy tähän työllistämisen kynnykseen on täysin aiheellinen nimenomaan tämän työllisyyden näkökulmasta

kyllä minä olen sitä mieltä että työmies tai nainen on palkkansa ansainnut

perusvähennyksen osalta ja toisaalta edustaja heinonen nyt on käsittelyssä sdpn vaihtoehto tuloverolaiksi eli toinen keskeinen kohta on eläketulovähennyksen muuttaminen

en usko että suomi lähtee nousuun palkkoja alentamalla

myös tämän edellisen hallituksen ohjelma paljasti sen asian että työnantajat kokevat kyllä saavansa neuvontaa palkkaukseen ja sen säännöstöön liittyvissä asioissa mutta kovin huonosti tunnetaan näitä palkkatukimahdollisuuksia joilla voitaisiin vähän sitä työvoimakustannusta alentaa sivukuluja tai muita

jos me haluamme tehdä alipalkan maksamisen rangaistavaksi niin silloin meillä täytyy olla lainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin pohjautuen alin palkka jota voidaan arvioida

itse tässä hallituksen esityksessä tuloverolaiksi ensi vuodelle on myös oikeansuuntaisia elementtejä

ja nyt nämä esitykset joita on kuultu perussuomalaisten keskeisiltä ajattelijoilta ruohonen lerner turunen ja eerola käytännössä tekevät mahdottomaksi alipalkan maksamisen kriminalisoinnin

todellakin on niin että hallitus on jo monta monta kertaa joutunut taipumaan sen paineen alla jonka muun muassa oppositio yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa on luonut

on myös tutkittu että ne yrittäjät jotka ovat työllistäneet jo kerran suhtautuvat työllistämiseen paljon positiivisemmin kuin ne jotka eivät vielä ole

tässä tilanteessa suomi tarvitsee kotimaista kysyntää kotimaisen kysynnän kasvua koska on niin että tällä hetkellä meidän taloutemme etenkin työllisyys lepää aika pitkälle nimenomaan kotimarkkinoiden varassa kun vienti ei vedä

täällä voi tietysti naureskella ja kysellä mikä se vaikutus on mutta sattuu olemaan vain niin että kaikki ne asiat joissa hallitus on muuttanut linjaansa ovat juuri niitä asioita jotka oppositio on nostanut esiin kuten tämä eläkkeensaajien asumistuen leikkaus

eli siitä voi vetää johtopäätelmän minkä tutkijatkin ovat tehneet että siellä on osa myös tämmöistä kuulopuheeseen perustuvaa luuloa mikä liittyy näihin työllistämisesteisiin

se on oikeudenmukaista tässä tilanteessa kun toimimme tämän perusvähennyksen kanssa jota muuten edellisellä hallituskaudella korotettiin neljä kertaa joka ikisenä vuotena

tai jos pitää teidän mielestänne maksaa niin kuinka paljon teidän mielestänne keskituloisen eläkkeensaajan pitäisi maksaa enemmän veroa kuin palkansaajan

onko näin

siis joka ikinen vuosi viime vaalikaudella kun sosialidemokraattinen valtiovarainministeri esitteli budjetin joka ikisessä talousarvioehdotuksessa ja lopullisessa talousarviossa kasvatettiin perusvähennystä

arvoisa puhemies

täällä sanotaan että tiedonanto herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia muun muassa miten tehty ratkaisu edesauttaa ikääntyvien ihmisten palvelujen viemistä kotiin miten vähennetään lasten syrjäytymistä miten hallinnollinen ratkaisu tukee terveyden edistämistä ja niin edelleen

tässä tilanteessa on oikeudenmukaista edellyttää perusvähennyksen korottamista jotta muun muassa myös päivärahoilla elävien ostovoima ei jää jälkeen

ja niin kuin sanottu se parhaiten myös tukee kotimaista kysyntää ja ostovoimaa sillä kaikkein pienituloisimmat nimittäin kuluttavat lähes täysimääräisesti saamansa tulot

uskon että edustaja turunenkin ymmärtää sen eron mikä on esimerkiksi kokoomuksen rivijäsenellä ja valtiopäiville valitulla kansanedustajalla

sitten täällä lopussa on keskustan tämä oma monikuntamaakuntayhtymä malli jossa todetaan että määritellään lähi maakuntatason palvelut määritellään kuntien tehtävät palvelun tilaaja ja tuottaja erotetaan erikseen valtakunnan tasolla tehdään päätökset näiden järjestämisestä

olenko oikeassa jos sanon että te ehdotitte tässä taannoin mikroyrityksiltä yleissitovuuden poistamista